ymmärrätte varmasti kaikki että esimerkiksi esitutkinnassa ja tutkinnassa oleva suuri talousrikosvyyhti tämä wincapita keissi tulee myöhemmin syyttäjää ja tuomioistuinta hyvinkin paljon rasittamaan ja meillä muutenkin täytyy olla keinoja resursoida aina silloin jos joku tuomioistuin syyttäjälaitos tai näin ymmärtäisin myös sisäministeriön puolella ajateltavan poliisi poikkeuksellisen paljon ruuhkautuu ja tulee töitä

mannisen puheenvuorokin osaltaan vahvisti sen että lain sisältö on hyvin yksiselitteinen eikä tämän kaltaista epäselvyyttä mitä ed

palm puhuivat fas lapsista ja itse lisäisin siihen fae lapset mukaan todellakaan ei varmaan tarkoitettu adhd tapauksia ja käsitykseni mukaan ministeri risikolla on työryhmä käynnissä tai ainakin suunnitteilla tämän osalta mikä on tehokkain ja käytännössä toimivin keino raskaana olevan alkoholiongelmaisen äidin hoidossa

tiedetään että siitä tulee kritiikkiä tulee ainakin asianajajaliitolta olemaan sen suhteen että me emme ja se oli tietoinen valinta toteuttaneet tämmöistä ehkä enemmän amerikkalaisesta oikeudesta tuttua problematiikkaa ylimääräisen tiedonkäytön rajoitteista siinä määrin kuin asianajajaliitto on toivonut

ne ruotsalaiset mallit joissa äiti saadaan mukaan hoitoon ja hänet ikään kuin sitoutetaan pitkäaikaiseen hoitoon siinäkin tilanteessa kun hän haluaisikin lähteä pois kuulostavat erittäin tehokkailta ja viisailta asioilta mutta kun nyt mennään ministeri risikon toimivallan puolelle niin tämän enempää en sano

ehkä olisi aika että sdp sitten kertoisi miksi niin oli että hartiavoimin sain tehdä tässä töitä että saatiin sittenkin tämä ympäristön kannalta oikea muotoilu takaisin paikalleen

uskoisin että esitys on niin huolella niin tarkkaan ja niin pitkään hiottu ja punnittu että se tyydyttää sekä rikosten tutkintaa rikollisten kiinnijääntiä että sitten muun muassa uhrien oikeuksia

silloin kun me pääsemme koko tässä ketjussa toiminnan sujuvuuteen toivottavasti tämän lain nojalla myönnettäviä vahingonkorvauksia ei juurikaan ole

sitten vielä viimeisinä havaintoina että täällä aika paljon puhuttiin vielä kertaalleen näistä pohjavesialueista

mutta on päivänselvää että jos tämä viivästyminen pääsee tapahtumaan niin on suomen kaltaisen valtion velvollisuus hoitaa hyvitys jo kotimaassa eikä vaivata euroopan ihmisoikeustuomioistuinta tämänkaltaisella asialla

siltä osin on varmaan hyvä muistaa että siinä on pääsääntöisesti ympäristönsuojelulainsäädännön toimivuudesta tai toimimattomuudesta kyse mutta kovasti uskon että myös perustuslakivaliokunta käy nämä ed

on yritetty hakea sitä kun täällä aikaisemmin sanottiin ed

tässä laissa nyt viimeinkin tulee mahdollisuus siihen että lapsella on oma edunvalvoja oikeusprosesseissa joissa on epäiltävää tai suorastaan syytetään että lapsen vanhempi oikea huoltaja ei voi valvoa lapsen etua

kalmari sanoi viisaassa puheessaan että alkoholi on kaikista suurin lapsia uhkaava asia että kyllä siinä aika paha kilpailu on sitten tämän syrjäytymisen köyhyyden ja entistä enemmän vanhempien mielenterveysongelmien kanssa

pentin mainitsemat esimerkit läpi

se on vesipuitepäätöksessä ja siellä on instrumentti joka muistaakseni on nimeltään vesienhoitosuunnitelma joka on ikään kuin tämmöinen prisma jonka käyvät läpi kaikki yksittäiset ympäristölupapäätökset joilla on vesien hyvän tilan tavoitteen kanssa tekemistä

lapsiasiavaltuutettu on käsittääkseni siitä alusta jossa hän kai oli vain valtuutettu ja sihteeri saanut yhden ihmisen ja näin on jatkossakin näin olen ymmärtänyt

minä olen perustanut valtakunnanvoudinviraston ja alueellistanut sen turkuun ja koko uudistus oli plus miinus nolla peliä ulosoton sisällä ja varmasti tulee näin pysymäänkin

näin muodoin se lainsäädäntö on jo itse asiassa voimassa ja nämä on yhteensovitettu siihen järjestelmään näin että tämä vesien hyvän tilan tavoite saavutetaan myös tämän lain avulla

kun edustaja kysyi mitä voidaan tehdä vauvojen pahoinpitelyille niin on totta että etsimme parhaillaan tutkimusrahaa niin että saadaan parempaa tietoa mutta ennen kaikkea kysymys on varsinkin lääkäreiden terveydenhuoltohenkilökunnan ja neuvolahenkilökunnan kouluttamisesta tunnistamaan nämä oireet ja tämä työ on käsittääkseni käynnissä

samalla kiitos omalta osaltani joudun lähtemään iltakouluun käydystä keskustelusta

suomi on espanjan co sponsori myös tähän haasteeseen liittyvässä aloitteessa eurooppalaisesta suojelumääräyksestä jossa lähestymiskiellot tulisivat euroopan laajuisiksi tässä lähisuhdeväkivaltatyössä

kiitoksia kovasti hyvästä keskustelusta

tänään on tämän vaalikauden viimeinen valtioneuvoston iltakoulu ja ymmärtänette ja suonette anteeksi että joudun poistumaan joten haluan tässä vaiheessa kiittää käydystä keskustelusta

kantolan esiin tuomissa seikoissa ehkä vielä tärkeämpi maininta on se että sekä espanja että suomi pilotoivat nyt niin sanottua cardiff menetelmää jossa juuri psyykkiseen väkivaltaan toisen tilan rajoittamiseen manipulointiin ja vähättelyyn ja siitä pikkuhiljaa eskaloituvaan väkivaltaan kiinnitetään huomiota jokaisella kotikäynnillä

kuten tarkoitus on moneen kertaan hallituksen esityksessäkin ollut niin perustuslaki on määrä hyväksyä aika pian heti uusien valtiopäivien jälkeen jotta uusi tasavallan presidentti sitten pääsee aloittamaan uusilla valtaoikeuksilla ja järjestelmällä

meillä on myös sisäministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelmassa yhtenä tavoitteena että aina jos lapsi tai nuori kuolee väkivaltaisesti niin meillä resurssien pitää riittää jälkikäteen siihen että tehdään riittävät tutkimukset siitä mitä tapahtui

jos tapahtuu niin niin kuin esimerkiksi ruotsissa on tapahtunut että erilaiset valtuutetut on mielestäni perustellusti ja viisaasti yhdistetty tätä ajatusta eivät kannata läheskään kaikki tässä ihmisoikeus tai muussa kansalaisten oikeusturvakeskustelussa olevat ihmiset mutta mielestäni ruotsalaiset ovat tehneet hyvin mielenkiintoisen uudistuksen

kun on lähisuhdeväkivaltatilanne käytetäänkin tämmöistä moniammatillista riskianalyysiä ja sen jälkeen moniammatillista apua että juuri uhri muun muassa ymmärtää tämän tilanteensa ja että tekijä ymmärtää oman vaarallisuutensa

jos tasavallan presidentti tulee valituksi ensimmäisellä kierroksella niin silloin siinä tulee muutaman viikon tilanne että uudet toimivaltuudet tulevat voimaan vasta sitten hänen jo ehkä asetuttuaan virka asuntoonsa taloksi mutta jos toisella niin silloin keritään saamaan kaikki valmiiksi

tilanne on hyvin vakava ja hallitus on aivan oikein kuvaillut sekä riskien kasvun että tarpeen ymmärtää kuinka vakavista asioista nyt puhumme

vistbacka puhui viisaita sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan asioista

jos esimerkiksi tämän kaltaisilla uudistuksilla saadaan aikaan järkevää resurssien käyttöä silloin tietysti niitä olemassa olevia resursseja voidaan käyttää järkevimmällä mahdollisella tavalla

nyt on kuitenkin niin että ministeri hyssälä on saanut tälle lautakunnalle lisää resursseja ja lautakuntaan on satsattu merkittävästi

tämä siis täten vielä kerran sanottakoon että vain ja ainoastaan jos pystyy toisaalta löytämään semmoista järkeä ja näkee että tällä keskuksella onkin parempi rooli kuin jollakin olemassa olevalla voidaan ajatella jotain muuta ja sen takia se yksi sana ainakin on siellä hallituksen esityksessä

tämä on erittäin tärkeä asia

mutta semmoista todellisuutta en usko olevan missään tilanteessa että jotain lisärahaa ilmestyy eikä mielestäni kuulukaan ilmestyä

ukkolalle erittäin tärkeästä sananvapauskysymyksestä

aikataulut näistä päätöksistä lienevät tämänkaltaiset ja valtioneuvostolain valmistelu varmasti vie aikamoisen tovin koska siellä ovat nämä kuuluisat ministerien vanhemmuuslomien puutteellinen säätely esteellisyyssäännökset valtioneuvoston arjen monet kysymykset kuten myös nyt mietinnössä esiin otettu tp utva seikka

arvoisa puhemies

me olemme loppusuoralla oikeusministeriössä löytämässä keinon itse asiassa aika syvälle käyvään pohjoismaiseen vertailuun tässä sananvapauskysymyksessä koska tilanteessa jossa aika useat väittävät että sananvapaustilanne on näin paha kuin ed

perustuslakivaliokunnalle on tehty erittäin pitkä ja täynnä uudistuksia oleva selostus siitä mitä kaikkea oikeusministeriö on tehnyt tämän kysymyksen edeltä

jos se on vielä niin totta kuin miltä tällä hetkellä kritiikki näyttää niin me olemme erittäin vakavan ihmisoikeusasian kanssa tekemisissä ja perästä kuuluu

söderman kuvasikin jo että meillä on nyt sisäministeriön kanssa työ ja mikä ehkä tärkeintä niin sen lisäksi olen vielä laittanut liikkeelle sen myös helsingin hovioikeuden presidentti oli siinä aktiivinen että helsingin joka on erityisen ongelmallinen niiden liian pitkien prosessien osalta kaikki keskeiset esitutkinnan ja tuominnan ja syyttämisen viranomaiset ja poliisit tekevät nyt omaa tiivistettyä käytännön yhteistyötään siitä millä saadaan näitä helsingille ja pääkaupunkiseudulle tyypillisiä tyhjäkäyntiongelmia ratkaistua

arvoisa herra puhemies

oikeusministeriön osalta keskityn ennen kaikkea tietosuojavaltuutetun toimintamahdollisuuksiin valtuuksiin ja resursseihin koska se on oikeusministeriön alaista toimintaa

sen lisäksi on käynnissä monta asiaa toimintatapojen muuttamisesta josta te saatte nyt vielä syksyllä vakuutusoikeuslain käsittelyyn näette mitä tarkoittaa kun perataan kokoonpanoja kun järkeistetään toimintaa

tietosuojavaltuutettu on oikeusministerille hyvin keskeinen auttaja keskeinen vaikuttaja kaikkeen siihen mielipiteen muodostukseen mitä oikeusministeriössä ylipäätänsä tehdään

se tulee vielä tällä vaalikaudella

tietosuojavaltuutetulle annettaisiin lakiehdotuksessa uusi tehtävä valvoa myös yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyä

saatte myös määräaikaisten tuomarien nimittämiseen liittyvän lain jossa näette mitä tapahtuu kun järkeistetään toimintaa ja siinä yhteydessä lakivaliokunta varmasti kuulee helsingin hovioikeuden presidentti könkkölältä mitä niin sanotussa kakkososassa tapahtuu

tällä sektorilla jolla oikeudenkäyntien kestoa lyhennetään tapahtuu tällä hetkellä ja on tapahtunut tällä vaalikaudella todella todella paljon asioita ja on ehkä vähän epäreilua että ne edustajat jotka lakivaliokunnassa ovat tietoisia näistä kaikista uudistuksista sitten ikään kuin olisivat keskusteluissa vaatimassa jotain sellaista jonka tietävät jo tapahtuvan tai tapahtuneen hyvin pitkälle

yhteisötilaajan on annettava tietosuojavaltuutetulle myös jälkikäteen täällä niin ikään jo esiin tullut vuosittainen selvitys tunnistamistietojen manuaalisesta käsittelystä

mutta meillä on yksittäisiä talousrikosjuttuja jotka kestävät kaikkea muuta kuin kolme kuukautta ja ne ovat niin kuin edustajat sasi ja söderman sanoivat esitutkinnassa todella pitkään ja nyt tällä yhteistyöllä syyttäjän varhaisemmalla osallistumisella poliisin esitutkintatoimintaan ja monilla monilla muilla seikoilla aiotaan saada tätäkin selvää epäkohtaa suomalaisessa oikeusjärjestelmässä kuntoon

nämä pakkokeinot sisältyvät jo nyt voimassa olevaan lakiin mutta uutta olisi lainkohdan soveltaminen valvontatehtävään joka liittyy yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyyn

hän voi todellakin asettaa myös velvoitteen noudattamisen tehostamiseksi uhkasakon tai uhan että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustannuksella

tietosuojavaltuutettu voi myös saattaa käsiteltävänään olevan asian esitutkinnan kohteeksi ja arvoisa yleisö kuten jo aiemmin on sanottu tietosuojavaltuutetun valvontatehtävistä voidaan ja siis tullaan perimään yhteisötilaajalta maksu jonka suuruudesta päätetään asetuksella joka valmistuu tässä lain voimaantuloon mennessä

yhdyskuntapalvelusta annettua lakia on tarkoitus muuttaa siten että eräät yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanossa todetut ongelmat saataisiin poistettua

palm puhui viisaita puhuessaan siitä työnimellä ei kahta ilman kolmatta mistä myös ministeri linden puhui ja mistä puhuvat myös eduskunnan ponnet

tämän kaltaisessa tietoyhteiskuntaa käsittelevässä laissa on syytä tarkastella toimintaa koko ajan ymmärtää että se elää ajassa ja että saattaa olla myöhemmin kun kokemuksia karttuu tarpeita muuttaa lainsäädäntöä

heidän keskeisistä tehtävistään säädettäisiin laissa

rikosseuraamuslaitos voisi lykätä tai keskeyttää yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon määräajaksi esimerkiksi sairauden tai päihdekuntoutuksen takia

tässä on hyvin samanlainen tilanne kuin monissa muissakin tietoyhteiskunnan nopeisiin muutoksiin liittyvissä asioissa että lainsäädäntöä täytyy tarkistaa

aloituskielto tai keskeytys voisi olla enintään vuoden mittainen

kuka olisi kymmenen vuotta sitten uskaltanut kuvitella tai edes toisaalta ajatellutkaan että maailma voi olla niin outo ja kummallinen että tarvitaan kriminaalilainsäädäntöä sen suhteen että tietoverkoissa ja neteissä kriminalisoidaan aikuisten toiminta jolla houkutellaan kontaktiin nuorten tyttöjen tai poikien kanssa

arvoisa puhemies

neljänneksi

arvoisa puhemies

siis sekä päihdekuntoutukseen että toisaalta sitten selvästi valvontaan siitä että muun muassa huumeita ei käytetä koko aikana on tarkoitus lisätä voimavaroja ja saada myös lain tuki tälle työlle

ja tämä myös vastauksena tähän resurssitilanteeseen että verrattuna viimeisimpiin vuosiin jopa vuosikymmeneen ollaan ensimmäisen kerran astumassa semmoiseen vuoteen että jos nämä uudistukset tehdään niin rikosseuraamuksen rahoitustilanne on kunnossa

viidenneksi

jos tuomitun epäillään olevan päihtynyt ja päihtymystilan epäillään johtuvan huumausaineesta hänet voitaisiin velvoittaa antamaan sylki tai virtsanäyte ja niistä kieltäytyessään häneltä voitaisiin ottaa verinäyte

esimerkkejä siitä miten tietoyhteiskunnan kehitys tuo mukanaan vaikeitakin lainsäädäntötarpeita olisi vaikka kuinka paljon esittää muutenkin

rikosseuraamuslaitos on aivan uudenlainen aktiivinen ja tekee asioita fiksummin mutta sehän ei poista sitä että se työ siellä paikan päällä mitä te vaasassa olette nähnyt on raskasta

pulliainen ja tietosuojavaltuutettu aarnio ovat molemmat hyvin painokkaasti ja hyvin painottaneet sitä että ei tietenkään pidä luulla että tällä lailla yksinomaan toteutetaan se hallitusohjelman vaatimus että parannetaan yrityssalaisuuksien suojaa mutta tämä on yksi rikka rokassa

voitte vain kuvitella sen turvallisuudentunteen parantamisen ja esimiesten mahdollisuudet ottaa turvallisin mielin yhdyskuntapalvelun suorittavia sen jälkeen kun voidaan lain nojalla ja tarvittavin keinoin varmistaa ettei yhdyskuntapalvelua suorittava ja tuomittu ole huumausaineiden alainen

tulkkiasiasta käydään okmn kanssa parhaillaan neuvotteluja koska näitten erilaisten oikeustulkkien koulutus ja myös se osaamistaso ja koko asia kuuluu toistaiseksi okmlle

rikosuhripäivystyksen tilannetta on helpotettu ja raha automaattiyhdistys on saatu jatkamaan avustustaan vaikka se oli leikkausuhan alla

pulliainen äsken ja aarnio monissa julkisissa puheenvuoroissaan ovat kiinnittäneet huomiota täytyy tehdä paljon muuta ja jotta tätä lakia ylipäätänsä voi soveltaa on tehtävä paljon

valtio korvaisi palvelupaikan järjestäjälle ja sen henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle syntyneen esine tai henkilövahingon jonka tuomittu on tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdyskuntapalvelun suorittamisen yhteydessä

kävin jo niitä tarpeita vastauspuheenvuoroissani läpi mutta korostan vielä kerran että yritysten on laitettava ensin asiansa kuntoon ennen kuin tätä lakia voi tietosuojavaltuutetun puoleen kääntyen edes kuvitella soveltavansa ja sitten vielä tietosuojavaltuutettu voi vaatia lisää

esimerkiksi niiden kamalien olosuhteiden parantaminen joissa alaikäisiä hyvin pieniä lapsia oli äitiensä kanssa hämeenlinnan vankilassa kun aloitin urani ja joista nyt on päästy eroon on kyllä mielestäni aivan oikein saanut myös lastensuojelujärjestöiltä kiitosta

södermanin kirjalliseen kysymykseen ja siitä näkyy että nämä liian pitkien oikeudenkäyntien tuomiot ovat kyllä huomattavasti ajalta ennen ministeri braxin elämäntyötä jokainen niistä

mutta siitä huolimatta niin kuin sanoin meillä on riski yksittäisissä tapauksissa vielä tänä päivänäkin mutta keskimäärin käsittelyajat koko ajan laskevat tilanne paranee koko ajan ja täällä eduskunnassa jo hyväksytyt ja käsittelyssä olevat muutokset tulevat helpottamaan asioita

nämä paikat ja mahdollisuus kuntoutua hyvittää tekemänsä vääryys yhdyskuntapalvelulla ovat erittäin tärkeitä asioita mutta silloin meidän pitää varmistaa että niitä paikan tarjoajia kohdellaan oikein ja hyvin

meillä on myös tärkeä prosessi ministeri stubbin ja myös tietenkin tasavallan presidentin johdolla siitä että suomi pyrkii ykn turvaneuvostoon

jos tietosuojavaltuutettu katsoisi että jokin asia ei ole kunnossa vaan vaatii parantamista niin pörssiyhtiön tiedottamisen näkökulmasta puhutaan hyvin vakavista asioista joten kokonaisuutenaan tässä laissa on myös elementtejä jotka pakottavat yrityksiä toimimaan nykyistä paremmin rajaamaan huomattavasti selvemmin ne ihmiset jotka ylipäätänsä pääsevät yrityssalaisuuksien piiriin ja ylipäätänsä tekemään työntekijöille ja koko yrityksen sisällä paljon selvemmiksi pelisäännöt yrityssalaisuuksien suojan osalta

lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluontoisia muutoksia kuten palvelusuunnitelman muuttaminen toimeenpanosuunnitelmaksi ja viranomaisnimen muuttaminen rikosseuraamusalan tämän vuoden alusta voimaan tulleen organisaatiouudistuksen mukaisesti rikosseuraamuslaitokseksi

sisäministeriö ja oikeusministeriö tekevät nyt perustuslakivaliokunnan pyynnöstä selvitystä siitä mitä voitaisiin vielä paremmin tehdä erityisesti sen esitutkinnan nopeuttamisessa

olemme siis poistaneet tämän ongelman

niin kuin perustuslakivaliokuntakin hyvin sanoi suurimmassa osassa liian pitkiä talousrikoksia se tuomio tulee siitä kokonaisuudesta ja se liian pitkä käsittelyaika